talouden tosiasiat ja kaikkien kansalaisten kannalta perusteltujen ja oikeudenmukaisten valintojen tekeminen vaativat edustajilta ja koko eduskunnalta vakavaa paneutumista omaan työhömme

pidän kyllä suurena epäkohtana että nämä putkiremontit ja vastaavat kerrostaloasukkaiden osalta tulevat kuitenkin valtaosin ja useissa tapauksissa kokonaan heidän itsensä maksettaviksi

käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö

rutaystyskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaan nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

täysistunto keskeytetään suuren valiokunnan kokoontumista varten ja sitä jatketaan tänään hiukan ilmoitettua myöhemmin

kun tämän esityksen käy lävitse joutuu toteamaan että yhtä suuri on pettymys kuin olivat odotukset että taloudessa hallitus olisi tässä ja nyt tekemässä jotakin

tämän mukaisesti verotuksessa tehtiin asteittain korjauksia joissa eläkeläisten tulojen verokohtelua parannettiin

eduskunnan tietopalvelun voimavaroja vahvistetaan jotta eduskunnalla ja eduskuntaryhmillä on mahdollisuus eri päätösvaihtoehtojen arviointiin ja myös omien ehdotusten tuottamiseen

epäsuhta on vielä suurempi kun katsotaan paritalojen ja omakotitalojen tai pienten rivitalojen ja omakotitalojen välistä eroa

tähän hallituksen neljänteen lisätalousarvioesitykseen ei sisälly mitään toimia työllisyyteen vaikuttamiseksi ja talouskehitykseen vaikuttamiseksi

silloinhan keskusta lanseerasi tämän ajatuksen työtulovähennyksen lisäämisestä verotuksessa ja sitten kokoomus tarttui tähän hyvin hanakasti

tämä keskustelu on kyllä erittäin mielenkiintoinen kun tässä aina säännöllisin välein hallituspuolueiden edustajat ja erityisesti kyllä ministeriaitiosta enemmän kuin täältä sanovat että nyt tämä vain tekee kipeätä ja täytyy hyväksyä että on kipeätä ja nyt ei ole liikkumatilaa

kyllä tämä on poliitikkojen asia päättää että jos sitä käytetään niin sen täytyy kohdella tasapuolisesti kaikkia ja tämä tulee olemaan iso kysymys jos hallitus ei tässä asiassa näe tätä epäkohtaa ja ryhdy toimiin

se on kokoelma pakollisia menoratkaisuja ja teknisiä tulopuolen oikaisuja mutta ajatus siitä että hallitus pyrkisi omalla toiminnallaan aktiivisesti ohjaamaan ja vaikuttamaan taloudessa myönteisen kehityksen hyväksi puuttuu tästä kokonaan

sitten mennään puhujalistaan

mutta sitten kun rupeaa katsomaan tarkemmin kenelle tämä tekee kipeätä niin kyllähän tämä nyt tosissaan tekee kipeätä niille kaikkein pienituloisimmille ihmisille jotka ennestään ovat jo vaikeuksissa

edustaja pirttilahti olkaa hyvä

arvoisa puhemies

silloin kun tukea annetaan täytyy katsoa mitkä ovat riskit suomen valtion saatavien menetykselle ja toteutuuko tämä pankkien vastuu

asian käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan kyselytunnin jälkeen

mutta on vaikeaa nähdä että sitten kun pitäisi ottaa jotain niiltä joilla on kohtuullisen hyvin vaikkapa tämän pääomaverotuksen kautta niin jopa keskustassa joka ennen ymmärsi köyhän asiaa ja jossa santeri alkio oli se jonka nimiin vannottiin ja jossain määrin vieläkin suomenmaassa ei sitä enää näy yhtään missään vaan sitten huolenaihe ei ole enää pienituloinen eläkeläinen

kokoomus oli aivan pöyristynyt siitä että tämä keskustan veromalli tarkoittaisi sitä että eläkeläiset asetettaisiin eriarvoiseen asemaan suhteessa työssä oleviin

vakaumukseni on että edustajat yksilöinä ja eduskunta kokonaisuudessaan voi parhaiten täyttää tehtävänsä kun kukin kohdastansa pyrkii asiallisuuteen

tähän saakka perinteisesti kaikki hallitukset ovat lähteneet siitä että aloittaessaan hallitukset reagoivat taloustilanteessa tapahtuviin muutoksiin ja näyttävät omalla toiminnallaan mitä he aikovat tehdä välittömillä toimilla ja siihen on käytetty juuri lisätalousarvioesityksiä

näin oli

keskustelu

sitten tullaan tähän huolestuttavaan piirteeseen että nyt kun tämä teidän valitsemanne toimintalinja ei toimi vaan korot ovat ennätyskorkealla ne ovat siis ennätyskorkealla koko euroaikana näiden velkamaiden osalta te menette ojasta allikkoon ja ryhdytte sanomaan että rajoitetaan julkisella sektorilla olevan henkilöstön palkkoja niin kuin myös täällä sopimuksessa lukee vähän kauniimmin sanakääntein ja sitten nostetaan välillisiä veroja

eduskunta hyväksyy sinänsä käsittelyssä solut ovat ylensi vaisua kierto

olkaa hyvä

seuraava puheenvuoro on ministeri virkkusella ja ministeri virkkusen puheenvuoron jälkeen debatti

myönnän vielä tähän vastauspuheenvuorot minuutin mittaisina edustajille jaskari heikkilä kalli ja sitten gästgivars jonka puheenvuorosta keskustelu sai alkunsa ja sitten ministeri vapaavuori ja sen jälkeen yritetään mennä näihin kahden minuutin puheenvuoroihin

uskonkin monen joka tuntematta lähemmin eduskuntatyötä aikaisemmin on mahdollisesti ennen moittien sitä arvostellut tulleen itse varsinkin viime aikoina huomaamaan ettei tämä talo ole mikään laiskain linna vaan että täällä työskentelee vakavan työn ja toiminnan tärkeä elin

kokoomuksen puheenjohtaja silloinen pääministeri stubb käytti julkisestikin puheenvuoroja ja television vaalitenteissä ankarasti grillasi tästä asiasta keskustan puheenjohtaja sipilää

sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä tekemässä päätöksessä tuo suulakiehdotuksen hylkäämisestä lakiehdotus on toinen käsittely päättää osia mutta kyse

olen huolella kuunnellut useampaan kertaan sekä ministeri kiviniemen että ministeri pekkarisen puheenvuoroja ja ministeri pekkarista peräti jo viisi kertaa mutta tämänkään jälkeen vaikka hän on upea puhuja niin kun ministeri kiviniemikin vieläkään en oikein kyllä ymmärrä että missä on tämän uudistuksen pihvi ja mistä tämä selkeys tähän asiaan tulee

ja kun kuunteli niitä sipilän vastauksia sipiläkin ainakin oli antavinaan ymmärtää että kyllä tasaveroisesti tullaan eri väestöryhmiä kohtelemaan

samaan aikaan työllisyystilanne pahenee

mutta sitten pitää ottaa myös niiltä joilla on hiukan isommat hartiat ja pyytää heidän panostaan

minä ihmettelen että keskusta voi yhtä aikaa ilmoittaa vastustavansa tasaveroja ja sitten pääministeri kiviniemi menee muina naisina brysseliin hyväksymään kannanottoja joissa kannatetaan välillisten verojen nostoa

lähetekeskustelua varten ystävä kaverit yksi seitsemän suosia puun ostoja tuottaisi lämpöä valtiovarainvaliokunta keskustelu puhemiesneuvosto ehdottaa että valtio voi

ymmärsin ed

siksi olikin erinomaisen suuri yllätys kun sitten jouduin huomaamaan vaalien jälkeen hallitusohjelmasta että eipä taida nyt kyllä ihan näin käydäkään kuin mitä kokoomus ennen vaaleja puhui

onko tästä aiheesta mahdollisesti halua käydä debattia

nyt ollaan tekemässä erittäin pahaa virhettä jossa annetaan tämän pitkäaikaistyöttömyyden kasvaa kylmän viileästi ja oletetaan että sillä ei ole mitään pysyviä seurauksia

asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa puhemies

eihän tässä tarvitse vielä veroja kiristää riittää kun luovutaan osasta tästä jättimäisestä veronalennusohjelmasta mitä tämä kokoomusjohtoinen hallitus nyt on tekemässä

eli nyt on tehty se linjaus joka sitten vahvistui budjettiriihessä syyskuussa että eläkeläiset jäävät huonompaan asemaan palkansaajiin nähden jäävät huonompaan asemaan palkansaajiin nähden

kehittämällä eduskuntatyötä ja arvostamalla toistemme työtä pidämme osaltamme huolta siitä että eduskunnan asema maan ylimpänä valtioelimenä säilyy ja vahvistuu

lähetekeskustelua varten istumaan pääväristykset viidesosa on myös puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja perustuslakivaliokunnan tuumaus keskustelu päättynyt p aselajiltaan tasa arvovaliokuntaan

arvoisa puhemies

odotan malttamattomana koska saatte hoitoonne myös museoviraston tehtävät

tulee syrjäytymistä pysyvää syrjäytymistä työmarkkinoilta työkyvyt heikkenevät työnantaja ei tahdo ottaa töihin henkilöä joka on ollut kaksi kolme vuotta työttömänä vaan syntyy tämä pysyvän syrjäytymisen riski

haluan antaa nyt pöytäkirjoihin tunnustuksen vanhasen kakkoshallitukselle ja edelliselle porvarihallitukselle että siitä lähtien veronkevennykset on tehty niin että ne ovat koskeneet kaikkia tulonsaajaryhmiä eläkeläisten ja työssä olijoiden osalta samalla tavalla

ei tarvita

ja varmaan tähän vaikenemisen kulttuuriin kuuluu sekin että ei näy yhtään paikkaa täällä keskiviivan oikealla puolella jossa olisi kansanedustaja paikan päällä

pyydän edustajia jotka tästä aiheesta haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

se periaate on ollut se ja siihen kaikki puolueet ovat sitoutuneet ja vielä ennen vaalejakin näin kaikki puhuivat kokoomus aivan kärkijoukoissa

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

tämä valinta on mielestäni julma ja tarpeeton koska sittenkin varsin pienillä rahoilla voitaisiin vaikuttaa juuri pitkäaikaistyöttömyyden katkaisuun

ei nyt ole kyllä yhtään ministeriäkään mutta sen nyt tietysti voi ymmärtää koska hallituksellahan on tämä sote ratkaisu ja sekin on tietysti tärkeä ja aikataulun mukaisestihan se varmaan tänään piti saada valmiiksi joten siinä on paineita

pohjoismaisen mallin keskeinen ajatus on ollut että työttömyyden sattuessa yhteiskunta tekee oman osuutensa työtöntä ei jätetä yksin